ruoka on semmoinen jokapäiväinen tarvike jota useampi meistä tarvitsee jos aikoo terveenä pysyä ja hyvässä kunnossa

yhteen asiaan vielä tässä

sen takia se on semmoinen perusasia kaikille asumisen lisäksi otto on hänelle myös ostoa

evirahan valvoo tätä turvallisuutta lähinnä siinä miten suomessa käyttäydytään

näillä leveysasteilla jotta meidän pitäisi suhtautua sillä tavalla näihin ruokaan ja asumiseen että ei verotuksellisin keinoin tehdä lisää kustannuksia eikä muillakaan keinoin

omavalvonta on se perusasia mutta sitten on sen lisäksi kun ulkomailta tulee tietysti tämä tulli rajavartiolaitos ja sitten aluehallintoviranomaiset elinkeino liikenne ja ympäristökeskukset ja puolustusvoimat ja kunnatkin täällä vielä lukee

tuossa aikaisemmin illalla käytiin keskustelua siitä mikä on metsähallituksen kohtalo ja sen takia en voi olla sen tyyppistä ajattelua suosittelemassa koska kyse on siitä mitä tässä on ed

mutta kun suomi kuitenkin on jaettu aika tarkkaan jokainen neliö on jonkun omistuksessa oleva joku on osakaskunnan alue tarkkaan vielä jonkun henkilön tai firman mutta sen osakaskunnan omistuksessa voi olla joku lämpäre joka on noussut vedestä jotta se ei ole vielä kenenkään omistuksessa niin se on jossakin rekisterissä

hyvin veljet puhuvat ihan asiaa

nyt niin kuin vanhojen kaivelu on ihan turhaa tässä koska nyt on meillä nimittäin vapautettu unelmat meille on nyt mahdollista

kaikista niistä uhkakuvista huolimatta mitä on todettu että välttämättä ei mene hintoihin uskon kuitenkin jotta valtaosa näistä alennuksista tulee hintoihin tavalla tai toisella menemään

minusta se on oleellinen kysymys että miten saadaan se ketju pitämään jotta ulkoa tuleva elintarvike on turvallista

nyt ei puhuta enää menneestä ollenkaan

tässähän tulisi sitten käymään sillä tavalla että missä sattuu se syöksyvirtaus kohdilleen joka kesä ja useampia niin pikku hiljaa nämä metsähallituksen maat olisi sitten jaettu yksityisille

minusta se periaatteellinen kysymys tulee siitä jotta kuitenkin vaikka tässä tehdään parannusta siihen ettei voi tulla liian lähelle mökin kulmaa kaivelemaan siihen ja on tiettyjä lupamenetelmiä mutta kun tietää ihmisten ahneuden ja myös joskus kunnallispäättäjien näköalattomuuden niin kuitenkin siinä sitten puututaan yksityiseen omistusoikeuteen hyvin kaavamaisesti

olen jopa sitä mieltä jotta kun tämä on tämmöinen perusasia niin tässähän pitäisi vielä alentaa jatkossakin elikkä katsoa jotta pitääkö meillä olla euroopan keskitaso vai pitääkö meillä olla alempana vielä kuin eurooppalainen keskitaso ruuan alvin osalta

nyt me voimme rakentaa tulevaa suomea parempaa suomea missä voidaan unelmoida niistä mitä me haluamme ja meidän unelmamme on huomattavasti oikeudenmukaisempi yhteiskunta

se omavalvonta mikä on suomessa ei pysty korvaamaan sitä koska ei tiedetä mitä tavaraa tulee autossa tai lavakoilla

sen takia joku muu järjestely pitää olla olemassa ja pidetään nyt kuitenkin ne metsähallituksen maat vielä yhä edelleen valtion omaisuutena ja siellä yhteisenä kassana ja turvana

ihan lopuksi tässä totean että vaikka meillä on omavalvonta olemassa selonteossa todetaan erinäköisiä asioita

tällä hetkellä kun meillä on tämä veropaletti auki elikkä kun tätä valtion budjettia tehdään niin muutetaan sitä sillä tavalla tässä ja verotaulukoita jotta isommille tuloluokille ei anneta niitä veronkevennyksiä mitä on kuviteltu koska heillehän tässä tulee nyt kaksinkertainen verohyöty tulee sieltä tuloveronalennuksen puolelta ja nyt tulee sitten vielä tästä kun ruoka halpenee

arvoisa puhemies

meidän tavoitteemme pitää olla ainakin minun unelmani on että mennään islannin mallin mukaan ei tässä talouskriisissä vaan siinä että siellä on tonni verovapaata jolloin kuvitellaan että se vapauttaa hirveän paljon ylimääräistä byroota pois siitä tekemästä tämmöisiä jonninjoutavia vahtihommia

se saattaa olla satoja vuosia suvun perintönä ollut tila siellä niin sinne vaan tavalla tai toisella ryömii sitten ja saadaan valtausoikeus ja sinne tehdään kaivospiiri ja siitä tehdään kauppatavaraa kuka sen tekeekin

oikeastaan ka taisen puheessa tuli hyvin esille se ongelmatiikka hänen ajatusmaailmassaan elikkä kunnissa on tehostamisen varaa paljon

tiusanen totesi että ihmiset lisääntyvät vielä enemmän muuten kuin avioliitossa mutta se on kuitenkin mahdottomuus että samaa sukupuolta olevat lisääntyisivät keskenään

tämä ajatus lähti ihan muualta

siellä on kaikennäköisiä juureksia ja tarvikkeita ja ne ovat ihan avonaisina siinä ennen kuin aukaistaan ovet ja vedetään lavakko sinne

minusta siinä mielessä tämä adoptio oikeus jos sallittaisiin tällainen sotii luonnollista järjestelmää vastaan ja minusta ei sen tyyppisesti pidä lähteä sitä rakentamaan koska luonto on tietyt rajat asettanut näihin ja myös kun ajatellaan lasta sitä poikasta niin kyllä sillä on isä ja äiti ja se näkee esikuvat myös ja määrätyt vastuut on olemassa

toivon että tulette mukaan tähän unelmapolitiikkaan jolla tehdään suomesta hyvä maa köyhille kanssa keskustelu on päättynyt poimi sieltä vetus racstä jäisivät että valtiovarainvaliokunta

mitään syytä ei ole enää neljä ja vähän siltä että tätäkö täältä kautta kannustaa sitä jotta annetaan isoja verohelpotuksia koska nythän tässä käy sillä tavalla jotta pienituloiset tässä nykypolitiikassa jäävät kokonaan paitsi

arvoisa puhemies

nimittäin vasta hiljattain vajaa kaksi viikkoa sitten satuin tapaamaan kodinhoitajan joka sanoi että heillä on pantu niin kireälle työtahti jotta nyt on sanottu ettei saa aamupuuroakaan enää keittää jos se ihminen pystyy vähän itse hämmentämään

siis kimpassa ollaan ja tehdään yhtiö ja rakennetaan tämmöinen hyvä keissi ja viedään pörssiin se ja sitten sen jälkeen se on jossakin jo huitsin nevadassa kaupattu

kun katsotaan työmarkkinatuella olevaa niin hänhän ei tästä veroalesta yhtään pätkääkään hyödy

kyllä tämän lääkedosetin voi käydä täyttämässä ja käydä katsomassa ovatko nämä vanhukset hengissä mutta jos yhtään pystyy itse toimimaan niin puuron keitto on kielletty mikä kuvaa miten tiukoille on vedetty siellä nämä henkilöresurssit ja sieltäpäin uskon että hyvin monessa kunnassa löytyy sen tyyppistä tehostamista siltä puolen

sehän tarkoittaisi silloin että työmarkkinat toimivat ja kunnioitetaan toisia sekä työntekijä että työnantajapuolella

onko se hyvin kestävän kehityksen näköala

onko se sen tyyppinen ajattelu että me haluamme että meidän tulevilta sukupolvilta riistetään jotain semmoista mikä pitäisi jättää heillekin

ei kun täältä ranskalaiset ja amerikkalaiset ja kanadalaiset ja kaikki vaan ympäri maailman tulkaa kaivamaan suomeen nopeasti kaikki nämä luonnonrikkaudet ja sitten me olemme tyytyväisiä

siellä työmarkkinatuella oleva henkilö ensi vuonna saa vetää vyötään huomattavasti tiukemmalle kuin se tänä vuonna on

eli työnantajapuolella on otettu kovemmat otteet käyttöön ja sitä henkeä ei ole mikä joskus tammikuun kihlauksessa silloin sota aikaan oli silloinhan tunnustettiin se jotta myös nämä työntekijät otettiin tasapuoliseksi neuvottelukumppaniksi

tässä salissa on kyllä näen monia kunnallismiehiä ja joitakin naisia jotka varmasti tietävät saman asian ja siinä mielessä toivottavasti nämä kunnan työntekijät katsovat tätä ohjelmaa ja myöhemmin näkevät netistä

sitten vielä ministeri sanoi että nykyiset veronmaksajat vielä maksavat sähkölinjat ja tehdään vesiputket sinne ja tiet ja rautatiet ja kaikki mahdolliset vitkuttimet

sen takia näen hyvin tärkeänä jotta toivon mukaan hallituspuolueissakin nyt herätään

se kuvastaa jotta silloin ajan henki oli ihan oikeasti sen oloinen jotta silloin kunnioitettiin toista osapuolta

osa tietysti tulee halpatyövoimana totta kai kun nyt on opittu siihen jotta pitää tietysti tuoda jostain halpatyömaista ettei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja ja pimeästi tietysti palkatkin ja voitot viedään tuonne ulos

ei tästä vielä montaa vuosikymmentä ole kun siellä oli enson maita siellä oli kaukaan maita ja niitä jaettiin sitten lisämaiksi

johtopäätös siitä jotta nyt pitäisi muuttaa jotenkin tätä tiukempaan suuntaan työntekijöitä kohtaan kuvastaa vaan sitä jotta työnantajien asenteet ovat tiukentuneet ja kunnioitus työntekijöitä kohtaan ja sitä järjestelmää kohtaan on vähentynyt

sehän vaatii vaan pienen lainsäädäntömuutoksen ja sitten järjestelmän jos halutaan ehdottomasti jotta yksittäisillä metsänomistajilla on sitten pystymetsää käytössä

kyllähän tämä hallitus heti ensi töikseen kun pääsi toteuttamaan oikein näitä haaveitaan ne eivät olleet unelmia ne olivat varmaan haaveita jotka toteutettiin meillä on vaan unelmia pani lihoiksi tämän kemiran mikä tarkoitti sitä jotta nyt sitten me maksamme sitä laskua tässä lihassa ja leivässä ja maidossa ja kaikissa elintarvikkeissa koska hinnat lienevät yli kaksinkertaistuneet nyt tähän päivään mennessä siitä ajasta kun kemira vielä oli valtionyhtiö

mutta niissä maissa jotka elvyttivät sitten kohdennetusti laittoivat suoraan eri näköisiin investointitukiin ja muihin tukiin on työllisyys huomattavasti parempi

vaaditaan sitä jotta paikalliselle tasolle pitää tuoda kaikki sopimukset ja tiedetään mitä se tarkoittaa koska aina työntekijä on heikompi heikommassa asemassa hän on altavastaaja aina

pertti virtaselle voisi todeta jotta ilotulitteet ovat tulleet jostakin muualta

ei minusta ole oikein tämän tyyppinen ajattelu jotta nyt pitäisi muuttaa sitten myös niitä työtaistelutoimenpiteitä sillä tavalla että ne ihmiset eivät voi puolustautua sillä perusteella että joutuvat mahdollisesti korvauksiin

se voi olla aika lyhytaikainen ilo jos ei saada muuttumaan tätä järjestelmää ja ilmeisesti ihmisen voimin aika hitaasti tämä muuttuu että näitä tämäntyyppisiä myrskyjä voitaisi estää

minusta kuitenkin pitäisi miettiä ihan oikeasti ja katsoa jotta eikö tämä suomalainen maaperä kuitenkin ole kun ollaan täällä joskus kepitetty tuonne jonkinlaiset tolpat eri rajoille joitakin avattu ja joissakin on vielä tolpat nytkin kuitenkin se on ajatuksena ollut jotta tämä on meidän maaperäämme missä suomalaiset asuvat ja voisivat myös hyödyntää maaperän ne rikkaudet ja luonnonvarat mitä on olemassa jotta me hyödynnämme ne itse ja osaamme niitä käyttää

kun täällä on puhuttu puun käytöstä niin silloinhan pitäisi minusta katsoa että tehdään vaikka tämmöiset uudenvuodenkokot joka paikkaan jolloin saadaan tosi paljon valoa ja räiskettä ja ed

mutta siinäkin voi olla kyllä perää jotta mitä suurempia aukkoja tehdään sitä herkemmin syntyvät nämä virtaukset ja lähtevät liikenteeseen kun on isot lämpötilaerot terve huumoria hersyvä sai ville vainio etsiä syntyisi

joskus aikanaan lahden mallasjuoma jutussa työnantaja pyrki saamaan yksilöt vastuuseen pääluottamusmiehet vastuuseen ja sen jälkeen on ollut joitakin muitakin tapauksia korvausvastuuseen ne jotka ovat yllyttäneet lakkoon

saadaan katsos ihan kotimaista eikä ole mitään vaaraa sillä tavalla että silmiä menisi hirveän paljon siinä tai tulisi tämmöisiä kuulovammoja koska se rätinä mikä närepuusta tulee on tosi vähäinen

usein olen äänestänyt vastaan mutta nyt on erityinen poikkeus ja hallitus voi iloita siitä jotta löytyy oppositiostakin tukea

sen takia kannattaisi tämmöisiin kotimaisuusjuttuihin enemmän kiinnittää huomiota ja tehdä niistä perinne eikä turvautua kiinalaisiin

hirveän kuumaa ja sitten kun tulee viileämpää niin siinähän syntyy se pyörre

meidän pitää vahvistaa valtionyhtiöpolitiikkaa ja tehdä semmoisia systeemeitä koska jos ne rahat uhrataan sinne teihin ja muihin niin pitää meillä olla varaa kun meillä on olemassa kuitenkin varoja sijoitetaan ulos tehdä semmoisia yhtiöitä jotka jalostavat ja kaivavat ne tuotteet siis suomalaisten hyväksi

tästä on helppo mennä semmoiseen ajatteluun koska on myös työtaistelutoimenpiteitä jotka eivät ole ammattiliiton järjestämiä eivät ole ammattiosastonkaan järjestämiä

tuolla lapset tekevät niitä pommeja meille ja me sitten tupsauttelemme hetkessä tämmöisen ison ympäristöongelman vielä pilaamaan suomen luontoa

paremmin se syntyy avoimella maaperällä kuin semmoisessa missä on kuitenkin vielä kohtuullista metsää olemassa

ei kyse niissä tapauksissa ole kiusanteosta ei häirinnästä eikä mistään sellaisesta kuka on kova neuvottelija tai uhosta

arvoisa puhemies

sieltä pumpataan sitten maihin öljyt ja kaasut ja erotetaan sitten ja se kaasu viedään sitten englantiin putkia pitkin

eivät ne ihmiset huvikseen lähde tuolla työpaikkatasolla tappelemaan jostakin asiasta lähde kotiinsa kun tietävät että menettävät palkan ja asuntovelat ovat maksamatta ja lapset saattavat nähdä nälkää sen takia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pulliainen tuossa luki ihmettelin jotta kyllä tässä aikamoinen virtuoosi on se joka on tämän selitysosan kehittänyt jotta kahden kilometrin päähän vedetään kaapeli ja sitten sanotaan että kun nämä ovat edistyksellisiä viestintäpalveluita niin ei jatketakaan sitä eteenpäin vetäköön jokainen omilla kustannuksillaan

kyse on siitä kytköksestä ja siitä mitä tapahtui työmarkkinatuen tai peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen osalta ja mitä tapahtui rahoituksen osalta

nimittäin se kulttuuri on ihan toisenlainen ja sitä demokratiaa sinne on yritetty viedä siinä muodossa miten me sen näemme hyvin pitkään

useampi suomalainen kuitenkin arvostaa omaa työnantajaansa ja on sen takia töissä jotta saa sieltä oman leipänsä ja elantonsa ja samalla myös sitoutuu yhteiskuntaan kokee tarpeelliseksi itsensä

toisaalta tämä jättää auki sen jotta voi olla kaikkia uuden näköisiä vempaimia ja vipstaakeja jotta ei tarvitse lankaa eikä kohta mitään muutakaan

luulen että senkin jälkeen vaikka vaalit pidetään siellä tarvitaan yhä edelleen rauhanturvaajia koska kyllähän siellä pitää sisältäpäin saada se rauha aikaan ei sitä viedä sinne aseilla ei nato vie sitä aseilla eikä suomalaiset joukot aseilla sitä vie

en tiedä tarkoittaako tämä tämmöistä langatonta yhteyttä vai ei

sittenhän iso keissi on nämä valtakunnalliset jutut ja nämä menevät omia teitään ja useimmiten ne eivät ole laittomia useimmiten niissä noudatetaan lakia vaikka joitakin ylilyöntejäkin on olemassa

kun tässä on puhuttu joidenkin suilla kuntien saamista tuista niin ainakin itsellä on kokemus siitä kun otetaan taloudellinen kestokyky kunnassa huomioon

sitten toisaalta tuommoinen kytketty ansiosidonnainen ja peruspäiväraha on tietyllä tavalla laskennan perusteena

tuossa illalla kyselytunnilla puhuttiin eläkeiän korotuksesta ja ilmeisesti tässä on tarkoitus jotta tämäkin prosessi sitten maksetaan lisävelan otolla

arvoisa puhemies

rääkkylässä kävi onnettomasti niin jotta kun sehän on kriisikunta siellä yritettiin kuntaliitosta neuvotella kiteen kanssa ja kun sitä naimakauppaa ei tullut tilinpäätöstietoja korjattiin siten jotta muutettiin ihan laillisella kikalla kiinteistöjen arvoja jolloin saatiin pienemmät poistot ja saatiin tilinpäätös näyttämään nätimmältä yksityiset kostautuu tässä

kävin monta kertaa tuolla pitkien ovien salissa työtuomioistuimessa vastaamassa tekosista ja aina tuli lakkosakkoja joskus enemmän ja joskus vähemmän ja kun oli törkeämpi tapaus siis työnantajapuolelta törkeämpi tapaus loukattu työntekijöitä kovasti niin sielläkin ilmeisesti oli inhimillisyyttä koska kun perusteltiin ja vietiin todisteet jotta näin on tehty niin se lakkosakko jäi silloin vähän pienemmäksi

mutta ed

minusta onko se joku harha vai mikä työnantajathan voivat palkata määräaikaiseen työsuhteeseen

etelä korea viisi kuntaa edelleen eeva saikku